sillä saadaan aikalisää asioille mutta lopulta lasku jää veronmaksajien maksettavaksi

kolmas vaihtoehto on velkasaneeraus ja sitä voidaan käyttää silloin kun alijäämät ovat hallinnassa

velkasaneerauksessa toteutuu todellinen sijoittajavastuu

vastineeksi tulee saada pankkien omistusta

taas tässä vivutetussa mallissa me menetämme ensin oman osamme kokonaan ja sen jälkeen sijoittaja

arvoisa puhemies

kun alijäämistä pääsemiseen on uskottava suunnitelma velkajärjestelyllä toteutetaan sijoittajavastuu oikeudenmukaisimmalla tavalla

kysymys on kuitenkin vain talouskriisistä

arvoisa puhemies

oikea tapa miten tämä olisi pitänyt suomessakin tehdä on tämmöinen saksan mallinen syöttötariffijärjestelmä jossa kuluttaja maksaa suoraan käytetyn sähkön kulutuksen perusteella sen uusiutuvan energian osuuden

nyt kun tehdään jotakin niin siinä pitäisi olla pitkäjänteisyyttä ja investoijien pitäisi pystyä luottamaan siihen että tämä järjestelmä pysyy pystyssä

arvoisa puhemies

sitä toki pekkarinenkin ajoi viime kaudella mutta se kaatui perustuslakikysymyksiin elikkä sen muotoisena sitä ei suomessa saatu läpi ja sen seurauksena sitten tultiin tähän valtion budjetista maksettavaan syöttötariffiin

arvoisa puhemies

ne ovat ainoat plusmerkkiset rivit tuossa listassamme

näihin tulee lisää rahaa ja kaikilta muilta hallinnonaloilta lähtee pois

jos me haluamme tämmöisiä isoja muutoksia aikaiseksi niin kyllä se tarvitsee ainakin sen ensimmäisen kymmenen vuotta tämän tyyppisiä toimenpiteitä kuin nyt suomessa on tehty

olenko valmis perumaan ajatuksen yhteiskuntasopimuksesta

eli jos yhteiskuntasopimus ei toteudu olemme päämme puhki koettaneet miettiä sitä millä tämä kilpailukykyloikka sitten otetaan

ja minusta on reilua kertoa etukäteen se mitä toimia me joudumme sitten tekemään ellei se tapahdu

näin teimme myöskin tuossa tunnusteluvaiheessa jossa erittäin hyvässä hengessä kävimme keskustelua

silloin jo kerroin että arvioni mukaan pari miljardia euroa vähemmän joudutaan leikkaamaan jos päästään myönteiseen lopputulokseen

käyn näitä keskusteluja tällekin päivälle olen sopinut neljä puhelinkeskustelua tähän aiheeseen liittyen työmarkkinaosapuolten kanssa

sitten kysyttiin harmaasta taloudesta

sitten edustajat alatalo ja wallinheimo kysyivät yrittäjyyttä parantavista keinoista

kaikki tämä tähtää siihen että nimenomaan pk yritykset jotka ovat olleet niitä työllistäjiä työllistäisivät myöskin jatkossa

se on uhkarohkea

mutta hyvääkin on luvassa

perusturvaa korotetaan opintotuki sidotaan indeksiin nuorten syrjäytymiskehitykseen puututaan nopeat tietoliikenneyhteydet ulotetaan maan kaikkiin osiin

jostain muualta täytyy tinkiä tai sitten uudistuksia siirretään vaalikauden loppuun rahoituksen osalta toisten päänsäryksi

maaseutu ja maatalous ovat suhteessa suurimmat maksajat

uudet leikkauslistat joudutaan kaivamaan pöytään jo syksyllä

tällä ohjelmalla olemme itsekin kreikan tiellä

olisi kannattanut säästää kaksi viikkoa neuvotteluaikaa luottaa vmn alkuperäiseen arvioon valtiontalouden vajeesta ja tehdä realistinen kahden kauden talouden kasvuhakuisuutta tavoitteleva tasapainotusohjelma

leikkauksia tarvitaan varmasti mutta suurempi aukko pitäisi täyttää talouskasvulla

olin hyvin yllättynyt etten löytänyt ohjelmasta juurikaan konkreettisia kasvua tukevia elementtejä

nokian muutokset valitettavasti vähentävät merkittävästi yritysten tuotekehityspanostuksia suomessa

hallituksen toimet eivät kompensoi tätä laskua millään tavalla

toivottavasti tämä leikkaus ei kohdistu tekesin määrärahoihin

toivottavasti tämä ei tapahdu puu eikä biopohjaisen sähkön ja lämmön yhteistuotannosta

myös tämä toimiala tarvitsee kipeästi toimivan kotimarkkinan kehittyäkseen kasvavaksi vientialaksi

nettomittarointi on erinomainen tapa vauhdittaa uusiutuvan energian pientuotantoa ja siihen liittyvää laitevalmistusta

kokoomuksella on komea rivi yrittäjiä kansanedustajissaan

miksi heidät on jätetty vilttiketjuun ohjelmaa tehtäessä

en usko että uuden kasvun lähteet olisivat muuten olleet näin olemattomia

myös perheyritysten kasvun rahoittamiseen tarvittaisiin kipeästi uusia työkaluja esimerkiksi vieraan pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan muodossa

nyt heitä muistetaan polttoaineen hinnankorotuksilla

monille tämä on viimeinen pisara

arvoisa puhemies

ota puolet pois ja kirjoita loput uudelleen

edustaja myller kertoi tuossa puolisen tuntia sitten että edellinen hallitus velkaantui paremmassa taloudellisessa tilanteessa kuin nyt

nykyinen kriisimme johtuu ennen kaikkea siitä että markkinoiden usko poliitikkojen kykyyn ratkaista tämä ylivelkaantumisen ongelma on romahtanut

jo hallitusohjelmaa tehtäessä oli päivänselvää että pohja ei pidä

miksi ihmeessä siirrämme ongelmia eteenpäin kun nyt lähes kaikki talousasiantuntijat ennustavat negatiivista bktn kehitystä suomeen ja koko eurooppaan ensi vuodeksi

tässä tilanteessa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota toimiin jotka eivät nosta valtion tuloja vaan joiden nettovaikutus on todennäköisesti negatiivinen

sain kirjeen viideltä parturi kampaamoyrittäjältä tuolta oulun seudulta

yksi yrittäjistä kertoi joutuvansa vähentämään heti yhden työntekijän ja uskoi harmaan työn lisääntyvän alalla kokeilun lopettamisen myötä

suomella on todella hyvät mahdollisuudet nousta puhtaan energian mahtimaaksi

suomesta löytyy korkeaa osaamista niin kutsutun kolmannen sukupolven liikennepolttoaineen valmistuksesta chp tekniikasta ja niin edelleen

vetoan hallitukseen ettei muutaman miljoonan säästöillä tehdä valtiosta epäluotettavaa kumppania vaan edetään määrätietoisesti uusiutuvan energian lisäämisen tiellä

eduskuntaryhmän puurojuhlan liikuttamana nyt päätin niin että en täällä arvostele hallituksen toimia vaan yritän antaa muutaman ilmaisen vinkin

olemme varmaan aika yksimielisiä siitä että mitään mullistavaa tai mitään rohkeaa tämä hallitusohjelma ei tuo kasvun näkökulmasta

vaikka aasian maat ovat nyttemmin vieneet melkein kaikki alan tuotannolliset työpaikat sillä on edelleen merkittävä rooli esimerkiksi oulun seudun työpaikoissa

löytyykö meiltä enää aikaa miettiä päivittäisen hässäkän ja eurokriisien keskellä pidemmän tähtäimen asioita

löytyykö sellaista viisautta tai edes tuuria että päivittäisten budjetti ja lainsäädäntörutiinien keskeltä syntyisi jotain vastaavaa uuden alkua

keskustelin viime viikolla edustaja jaskarin kanssa siitä voisiko vaikkapa yhteispohjoismainen älykäs sähköverkko nousta vauhdittamaan suomen ja muiden pohjoismaiden yrityksiä ja vaikkapa saattaa alkuun kokonaan uuden toimialan

siinä voidaan välittää tietoliikennettä sähköntuotannon ohjaustietoa ja vaikkapa kuluttajille vinkkejä sähkön hinnasta sekä ohjata kulutusta

esimerkiksi usan muutamissa osavaltioissa on käytössä kyseinen mittarointitapa jolloin esimerkiksi pienellä tuulimyllyllä voidaan vähentää oman sähkömittarin lukemaa silloin kun tuulimylly tuottaa sähköä

mittari siis pyörii tuolloin väärin päin vähentäen sähkömittarin lukemaa

paikallisen sähköverkon haltija on velvoitettu ottamaan tällaista pientuotantoa muutama prosentti jakelemastaan sähköstä esimerkiksi oman verkkonsa verkostohäviöiden verran

yrittäjänä tiedän että kynnystä ei saakaan tehdä liian pieneksi mutta ilmeisesti meillä jää uusia yrityksiä syntymättä tämän kannustinloukun vuoksi

myös yksityisvarallisuutta meidän tulisi saada helpommin suunnattua listaamattomien yritysten taseisiin me puhumme tästä bisnesenkelirahoitusmallista

mielestäni paras yksinkertaisin ja helpoin tapa lisätä yksityishenkilöiden kiinnostusta sijoittaa kasvuyrityksiin on käsitellä pääomatuloja yhtenä kokonaisuutena

yhdessä korissa olisivat kaikki pääomatulot korot vuokratulot sekä pääomasijoitustoiminnan voitot ja tappiot

pääomasijoitustoiminnan tulee pitää sisällään kaikki rahoitusinstrumentit pääomasatsauksista eri lainamuotoihin

edustan sitä näkemystä että kuntien tehtäviä pitäisi pystyä myös arvioimaan uudelleen

keskustan vaihtoehdon kiteyttäisin seuraavasti

kunnan perustehtäviä ovat lähipalvelujen tuottaminen lähidemokratian toteuttaminen sekä alueen elinvoiman kehittäminen

sote palvelut voidaan tuottaa leveimmillä hartioilla useammallakin eri mallilla

uudistuksia siis tarvitaan

huomio pitäisi viimeinkin kohdistaa sosiaali ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja siirtymiseen monikanavaisesta rahoitusmallista yksikanavaiseen sekä pitäisi yhtenäistää terveydenhuollon prosessit ja tietojärjestelmät

kunta on myös käytännön kanava lähidemokratian toteutumiselle emmekä saa unohtaa myöskään kunnan merkittävää roolia alueen elinkeinoelämän edellytysten luojana

me kaikki tiedämme että palvelut saadaan jotenkin järjestettyä jos kunnassa on elinvoimaa ja työpaikkoja